nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on edennyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukseen lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt asia on loppuunkäsitelty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön myytin mutkaisella kieputti ensimmäisenä yle on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyy lattia on sisällä mietin mukaisella ensimmäkertymä on päättynyt

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asian käsittely keskeytetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelun pään eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätyy tulot kertyvät lakers ja toinen käsittely on tosi asia loppukesä ja toisen käsittelyn estellä päivä se kuoli

toimenpiteen kaksi kaksituhattakaksitoista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

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä lausuntoja naisia loppuu b

osittain ainoan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväys on kahdeksitoista asian ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemäs asian puiminen ehdotetaan siellä heti

keskustelun päättää eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakin alakerran toinen käsi tai toisella pukee p

eduskunnan seuraa täysistuntoon keskiviikko neljäs päivä toista kaksituhattaviisitoista kello neljätoista eduskunnan täysistunto

asian käsittely keskeytetään

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu keskustelu päättyi eduskunta hyväksyi ensimmäisen tai sitten on sisällöltään päätynyt laihdutuksen takia toinen käsittely on päättynyt

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivää sen neliosaisia voi mennä usein otetaan siellä että liikenne ja viestintävaliokuntaan

karjala käsitellä toisen käsittelyn esitellään päiväystyksen yhdestoista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestykseen kolmas naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväys on kymmenessä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

keskustelu keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy että ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään käytetyt lakiehdotukset alkeista toinen käsittely on päättynyt ja loppu on sitten aina ohittaa toisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kahdestoista sija

sitten puhujalistaan ja edustaja taimela koska edustaja mustajärvi on poikkeuksellisesti poissa

häntähän on kutsuttu eduskunnan ahkerimmaksi kansanedustajaksi

ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä hallinnollisesta järjestelystä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeksasosia voimien neuvosto perustuslakivaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen neljässä asian käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö

haluaako ministeri vastata

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen neljässä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt naisia on loppuunkäsitelty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

keskustelu on päätetty asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivän kisan seitsemäs aasia talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päädyttiin lakia blace toi tähti on päättynyt

toisen käsittelyn ja enon käsittelyyn risteillään päiväys kahdeskymmenes naisia nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päätynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivällisykseen kahdeksasosia huoneen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta menettelytapa hyväksyttäneen hyväksytty keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sen sisältö on päätynyt hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset eduskunta pysyy ensimmäisen käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakien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

keskustelu on päättynyt naisia lähetetään sivistysvaliokuntaan jolle sosiaali ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskustelua varten esitellään waiver syksyn toinen naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan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

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemän salaisia voimia neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty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

samoin päivee syksynä kahdeksas viiva kymmenen sjen asioiden osa

eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kolmaskymmenes viidettä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista täysistuntoon

vielä on kaksi kysymystä

edustaja pekkarinen

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytäänkö asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmas naisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

nyt tosiaan on vastauspuheenvuoroja pyydetty viitisentoista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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen melkein toinen käsittely pintaan ja

asian käsittely keskeytetään toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista

osittain ainoa osittain toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä täytäntöönpano pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asian loput käsityö toiseen käsittelyyn esitellään päivätty neljästoista sija

lakiehdotusten toinen peli päättyi nolottaa ne sitten toisen käsittelyn ei tänä päivänä kahdeskymmeneskolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakers antoi käsittely on päättynyt ja asia on käsitelty pöydällepanoa varten esitellä kaiversikin kaartaa neliosaisia kuin mihin neuvosto ehdottaa että mietintä pannaan pöydälle neljäs kuudetta kaksituhatta

edustaja lehti

neljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen kaksi ja samoin päivän kahden men kymmenen pienenä kahdenkymmenenkuuden niin

nyt se riittää tämäkin

nyt sitten on vielä hyvin monia jotka eivät ole saaneet yhtään puheenvuoroa mutta kun vasemmistoliitosta ei ole ollut kuin yksi puheenvuoro niin annetaan nyt erkki virtaselle toinen puheenvuoro tässä välissä

ja keskustelu vielä jatkuu

kyllä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

joku asia on kohta neljä lähetekeskustelua varten kehitellään tämä asia ja voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely päättyy asian loppuun käsitelty

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas karsia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

jos ei ole enää muita kysymyksiä niin ministeri voi jatkaa

ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toimiin asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö

puheenvuorolistaan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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt naisia

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

toisen käsittelyn esitellään rajojen mukaiset viides asia lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä

eduskunta hyväksyi ensimmäisenä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotusta ehdotuksen toinen käsittely on päättynyt asiaa loppuunkäsitelty ja toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kuumuudessa

asian käsittely keskeytetään

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen viidestoista osia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyötö samoin päiväjärjestykseen asiat kuudessatoista

lakiehdotus voidaan nyt jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä keskustelu on päättynyt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

tämä hyväksytty eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmeneskahdeksas yhdettätoista kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviinlakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

eduskunnan täysistuntoon päätynyt b c d

toisen käsittelyn esitellä päiviä sankan keskuudessa asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt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

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään täytyy tulla tiedotukset lakiehdotusten tähtäin on päättynyt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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetylle tiedon hakija pääkäsittely päättyy tähän ja

niin nyt on kyllä veli vasemmalta seuraavana puheenvuorossa elikkä edustaja myllykoski

lähetekeskustelua varten esitellään kaiversyksyn kolmas asia voi mennä ostoehdot että asialle mitään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päivätty kuudes karsia poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväys on seitsemässä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

sitten on viimeisenä ensimmäisen kerran puheenvuoron saavana edustaja peltokorpi ja sen jälkeen on kaksi puheenvuoroa ryhmää kohden uusia

lähetekeskustelua varten esitellään päivää sitten kuudes asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

nyt päätetään mietintöön sisältyvästä kannanotosta

no vastauspuheenvuoro edustaja turunen

nyt sitten siirrymme puhujalistaan

toiseen käsittelyyn käsitellään päiväjärjestyksen kallistui neliosaisia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään täytetyn hallituksen esitykseen satakolmekymmentäkaksi kautta kaksituhattayksitoista valtiopäivillä sisältyvän lakiehdotuksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

eduskunta kysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen kahdeksankymmentäseitsemän kautta kaksituhattayksitoista valtiopäivillä sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt naisia loppuunkäsitelty

tällaisessa debattipuheenvuorossa ei voi kannattaa